tässä finanssikriisin yhteydessä olen varsin hyvin tietoinen siitä että parhaan luottoluokituksen eli kolmen an papereita joutui muutamassa kuukaudessa tilanteeseen jossa ne olivat menettäneet käytännössä kokonaan arvonsa

suomessa tuskin on haastavampaa tehtävää tietohuollosta tai ohjelmasuunnittelusta tai sen toteutuksesta vastaavalle henkilölle kuin sosiaali ja terveysalalle tehtävän kokonaisjärjestelmän luominen

ikään kuin nämä firmat olisivat samanlaisia tai miksi tämmöistä sitraa voi sanoa säätiöiden jatkeita mitä keskustelua ei ole vielä aloitettu ei media eikä muukaan kun mennään pitemmälle tässä suomalaisen poliittisen rakenteen pöyhimisessä

onneksi suomalaisilla näitä ei paljon ollut mutta jos ne olivat ainoita papereita joihin oli sijoittanut niin silloin tilanne oli tietysti huomattavasti huonompi

tämän johdosta kaikki isot sijoittajat suomessa varmasti ennen kaikkea työeläkerahoja sijoittavat tahot hajauttavat hajauttavat niin paljon kuin pystyvät hajauttavat myös maan rajojen ulkopuolelle sen takia että sellaista maariskiä kuin esimerkiksi islannissa kreikassa tai irlannissa ei pääsisi syntymään siinä määrin kuin yhtiö tai työeläkelaitos ei kestäisi takaiskuja

sitra esimerkiksi kaikin muodoin yleensä kaikkien asiantuntijoiden taholta jotka alkavat rehellisemmin puhua tulevaisuusvaliokunnassa tai totta kai aina rehellisesti puhutaan jotka vähän enemmän avaavat suutaan koetaan aikamoisena mätäpaiseena korruptoituneena näivettyneenä vanhakantaisena jos uskaltaisi puhemies käyttää näin rankkaa kieltä

lainsäädäntö on lisäksi laajentuvaa ja erilaisia tuotteita ja palveluita sosiaali ja terveydenhuollon puolella on vaikka kuinka paljon

lisäksi lainsäädäntö muuttaa ehtoja joilla niitä saa asiakas käyttää mutta myös kaiken lisäksi kyseessä on hyvin suojattu toimiala johonka vain harvoilla on oikeus ottaa aidosti osaa siten että pääsee katsomaan mitä järjestelmä tuottaa

tässä suomalaisessa järjestelmässä sosiaali ja terveysministeriön osasto sinänsä valvoo aika tiheään ja huolellisesti yhtiöiden vakavaraisuusasemaa ja antaa siitä kyllä aika herkästi huomautusta jos siihen on heidän käsityksensä mukaan aihetta

toivon että tähänkin saataisiin jollei muuta niin jonkinlainen varatarasti asiaa tutkimaan miten näitä kyseisiä tukia jaetaan

tarkastusvaliokunnan mietinnössä on suuri määrä epäkohtia jotka ovat tyypillisiä ylipäätänsä laajalle tietohallinnon prosessin läpiviemiselle

pertti virtaselle tekee mieli sanoa ja yleisemminkin tästä puurakentamisen toimimattomuudesta että eduskunta omasi merkittävät edellytykset ja maan hallitus tietysti parantaa puurakentamista ja innokkuutta siihen suomessa pelkästään muuttamalla sprink lerisäännöksiä

sen voisi tehdä mielestäni esimerkiksi siten että reittauslaitokset jotka nyt toimivat markkinoilla saisivat myös jatkossa kerätä tämän varsinaisen datan mutta varsinainen arvosana jolla sitten mennään markkinoille lainapapereiden kanssa jäisi esimerkiksi euroopan tätä varten perustetulle virastolle tai maakohtaisille viraston osastoille

mutta kun julkisella sektorilla päätös on hajautettu rahat ovat eri hallinnoilla niin tietysti myös koordinaatio sitä kautta on lähes mahdotonta koska jokainen jolla on varallisuutta haluaa sen myös käyttää

muutaman puutalon rakentaneena ja muutaman puukerrostalon rakennuttamista suunnitelleena tekee mieli väittää että keskeisin este puukerrostalojen rakentamiseen suomessa on se että sprinklerijärjestelmät tulevat niin kalliiksi että rakennuttajat eivät halua siihen ryhtyä

arvoisa herra puhemies

he saattoivat hyväksyä sen lähtökohdan että he tekevät muiden maiden kokemuksia hyödyntäen koordinoidusti yhden kattavan järjestelmän jossa johtaminen ja rahoitus ovat selkeästi yksissä käsissä

silloin tämä kilpailu reittausarvosanoista menettäisi asiallisesti ottaen merkityksensä

suomalaisten kannalta tällä olisi aivan erityistä merkitystä koska suomi on niin etäällä niistä maista joihinka työeläkevaroja käytännössä sijoitetaan silloin kun ulkomaille mennään

täällä on samalla lailla todettu että jos suomessa raideliikenne olisi jätetty paikallisten toimijoiden varaan niin olisi näitä karkkilan ratoja jotka nyt ovat lähes poistuneet käytännöstä huomattava määrä

tämän jälkeen maan sisäinen muuttoliike on johtanut siihen että tälle alueelle on syntynyt suomen suurin asukastiheytymä jossa on lähes miljoona asukasta

tämä johtuu myös siitä että suomalaiset työeläkeyhtiöt ovat keskinäisessä vastuussa toistensa toimenpiteistä ja muistamme että kansan konkurssin kattoivat aikanaan muut työeläkeyhtiöt omista varoistaan ajan kuluessa

kuitenkin vaikka nämä ihmiset työskentelevät samalla työssäkäyntialueella ja toimivat monessa mielessä yhdessä verkostuneina vaalipiiri jakaantuu siten että helsinki on kuten tiedetään oma espoo ja nykyinen vantaa kuuluvat uudenmaan vaalipiiriin

se että tässä on menetetty paljon rahaa on varmasti suurin haitta

me olemme laajalti keskustelleet paitsi sitrasta yhtenä laitoksena myös innovaatiopolitiikasta suomessa

ehkä ovat myös ostajan vaatimukset ostaa taitavasti olleet niin korkealla että harvoin tähän tilanteeseen joutuva ostaja ei ole ymmärtänyt valvoa omaa etuaan suhteessa myyjään

siellä sisäisesti itä uusimaa länsi uusimaa ovat jo aika lailla erilaisia alueellisesti elinkeinorakenteeltaan ja ongelmiltaan kuin vantaa ja espoo

jos ajattelemme meidän pientä maatamme meillä ei työvoima tule määrällisesti välttämättä räjähdysmäisesti lisääntymään eivätkä luonnonvaratkaan eikä energiankulutus

olisiko syytä vielä kerran pohtia mihin oikeastaan vantaan ja espoon tulisi kuulua kun tänään julkistettu pukkisen selvityskin toteaa että nämä kolme helsinki vantaa ja espoo pitäisi niputtaa yhteen yhdeksi kunnaksi ja sillä lailla näille etelä suomen harvaan asutuille itä ja länsi uudellemaalle saataisiin niille kuuluva mahdollisuus tulla edustetuksi helpommin eduskunnassa

myyjä on jatkuvasti joutunut pitämään puolensa ja tietojenkäsittelyliitto on mielestäni aika taitava sopimusten laatija mikä heijastuu esimerkiksi sitä kautta että tekijänoikeudet näihin ohjelmistoihin jäävät maksusta huolimatta usein sille joka sen koodin on kirjoittanut

silloin me joudumme omissa talousstrategioissamme lähtemään niin sanotun endogeenisen kasvun lähtökohdasta eli siitä että me laitamme ne nykyisin meillä käytössä olevat talouden resurssit paremmin tuottamaan ja tämä tapahtuu innovaatioiden kautta

sen takia pelkkä avoin rajapintakaan ei takaa sitä että markkinoilla olisi riittävän paljon niitä yrityksiä tai yhteisöjä tai henkilöitä jotka pystyvät laatimaan kehittämään ja muuttamaan

itse asiassa hinnat laskevat edelleenkin ja talousvaliokunnassa suomen pankin asiantuntija totesi että floridassa yhdysvalloissa on kaikista maailman paikoista suurin pudotus

myös sellainen tilanne joka aika usein tavallaan tulee tässä ostajan taitamattomuudessa esiin on että ostajan mielestä tämä on vain toimeksiannon tarkennus kun tekijän kannalta se on muutos

ja varsinkin kun yhdysvalloissa kotitalouden luotonsaanti on käytännössä kiristynyt asuntoluotoissa mahdottomaksi myös kauppoja tehdään vähän ja tämä itse asiassa pitkittää tätä luottoriskiä ja tilannetta kaiken kaikkiaan

kun laiva on puoliksi valmistettu telakalla niin muutostyöt kyllä osataan hinnoitella oikein eli sen telakalta poistaminen ja vieminen varustettavaksi johonkin muualle on niin korkea kynnyskysymys että tälle alalle on tyypillistä sitoa asiakas tavalla tai toisella sellaiseen pattitilanteeseen jossa laskutus on enemmänkin häveliäisyyssyistä rajoittuvaa kuin asialliseen toimintaan

suomessa on kuitenkin hyvin harvoja varsinaisia teknologisia innovaatioita syntynyt ja meidän taloudellinen kasvumme ja menestyksemme on perustunut siihen että me olemme pystyneet siirtämään innovaatioita omaan tuotantoomme hyvin joustavasti paremmin kuin monet muut maat

työeläkeyhtiöiden ansiotaso on hyvä kysymys

itse oltuani erään yhtiön hallituksen puheenjohtajana kymmenisen vuotta pyrin pitämään ja onnistuin omasta mielestäni säilyttämään varsin kohtuullisen ansiotason yhtiössä myös siten etteivät palkkiot ottaneet kovin merkittävästi riskistä voiton tai palkanmaksun osuutta

me olemme myös huomanneet että ne taloudelliset kriisit joihin me olemme joutuneet on voitu ratkaista vain sitä kautta että tuotannollisen toiminnan eri sektoreitten tuottavuutta on voitu lisätä

tämä kyllä tällä alalla tunnetaan myös yksityisellä sektorilla minkä johdosta nämä speksit jotka annetaan ovat myös todella haasteellinen tehtävä koska pitäisi pystyä näkemään kolme vuotta eteenpäin siihen hetkeen kun ohjelma on käytössä mihin muutoksiin pitäisi varautua ja mitä sisällyttää jo tarjouspyyntöön

ja tässä vaiheessa tekisi mieli jatkaa solidiumin ansiotason määrittelyä jossa valtio on ollut avainasemassa joten työeläkeyhtiöt ovat kuitenkin luku sinänsä ja hallittava varallisuus on niin suuri että varmasti on syytä saada maan parhaat sijoittajat näiden palvelukseen

mielestäni ehkä tässä helpottava osa on etten minä ainakaan tunnistanut tarkastusvaliokunnan käsittelyn yhteydessä että tässä olisi tahallista omaa hyötyä tavoittelevaa toimintaa esiintynyt vaan tämä on sellainen lopputulema jossa kynnykset ovat joka puolella myös hankintalain osalta niin korkeat että oletan että aika moni organisaatio tai päättäjä on olettanut että tässä ei ole mahdollisuus käyttää tämä on jo tehty niin pitkälle että tässä on sellaisesta tilanteesta kyse jossa parannetaan toisen omistuksessa olevaa ohjelmistoa

tekisi mieli sanoa että yhdistetty euroalue tarvitsisi myös yhteisen talouspolitiikan ja siihen tarvittavat instrumentit että ei pääsisi tapahtumaan ylilyöntejä joissa kaikki maat ovat sitten vastuuta kantamassa vaikka eivät olisi siihen velvoitettuja

tänä päivänä on paljon kokenut muutoksia meidän koulutus ja oppimisjärjestelmämme meille on tullut tuon ajan jälkeen muun muassa ammattikorkeakoulu uudistus

ajatus on ollut se että voisimme osaamista yhdistää hyvin lähellä työelämää ja hyvin lähellä sitä todellista työnteon paikkaa

ja kun suomessa on vain kaksi kolme ehkä kaksi merkittävää sellaista toimijaa jotka pystyvät tekemään laajoja tietohallinnon kokonaisuuksia niin ei tämä kilpailuttaminenkaan niin kovin helppoa ole koska tarjouksen tekeminenkin on jo aika työlästä

me olemme lähteneet myös siitä strategiasta että ei pelkästään tieteellis teknologinen huippuinnovointi vaan lähellä käytännön elämää tapahtuva eri prosessien parantaminen niin kuin täällä on monessa puheenvuorossa korostettukin tuottaa tässä kohtaa jopa nopeammin tuloksia

epäilen että tämä ei jää tähän

kun täällä eduskunnassa todennäköisesti parin kolmen vuoden kuluttua käsitellään sitä työtä joka koskee henkilöliikenteen ja ennen kaikkea yksityisautoilun tarkistamista satelliitin kautta ja siihen liit tyvää laskutusta niin onpa taitava atk ihminen tai organisaatio joka tekee paremman järjestelmän kuin nykyinen polttoaineverotukseen pohjautuva ratkaisu

siellä kohtaa innovaatiopanostuksen rajatuottavuus on suurempaa kuin jos odotetaan vain suuria mullistuksia huipputeknologian ja tieteen eri aloilla vaikka nämäkin ovat erittäin tärkeitä

mutta haluaisin tässä puheenvuorossa kun jokin näkökulma pitää kuitenkin tähän hyvin laajaan ja ehkä vähän liturgiseen teemaan ottaa ottaa näkökulmakseni nimenomaan sen korostamisen että me ylläpitäisimme sellaista järjestelmää innovaatiopolitiikassa joka on alueellisesti kattava

me emme voi lähteä pelkästään siitä että pääkaupunkiseudulla tapahtuu kaikki edistys vaan jos me haluamme laajempaa tulosta meidän pitää ottaa käyttöön ja huomioon koko se osaamiskapasiteetti ja ne resurssit joita meillä on melko tasaisesti eri alueilla

arvoisa herra puhemies

tässä kohtaa esimerkiksi alueelliset yliopistokeskukset ammattikorkeakoulut ja yhä enemmän myös ammatillinen opetus voivat olla sellaisia asioita jotka työelämässä tuovat parempia ratkaisuja hyvinkin nopeasti jos sieltä vaan saadaan pää auki tähän suuntaan

toinen asia yliopistokeskusten ja ammattikorkeakoulujen t k toiminnan ja lähellä työelämää tapahtuvan kehittämistoiminnan korostamisen lisäksi on se että me olemme monet kerrat täällä puhuneet kuinka me rakastamme hyvinvointivaltiota ja itsellenikin sosialidemokraattina tämä hyvinvointivaltio on hyvin rakas aihe se on keskeinen osa sitä hienoa suomalaista menestystarinaa jolla me olemme pärjänneet

se johtuu siitä että suomessa on pitkään vallinnut kaikille kansalaisille varsin laadukas koulujärjestelmä

suomessa kaiken lisäksi koulunkäyntiin on sotavuosien jälkeen sisältynyt ateriointimahdollisuus valtion varoin joka tällä hetkellä ei vallitse esimerkiksi norjassa joka sentään nauttii kaasu ja öljykenttien tuotosta

arvoisa herra puhemies

tämä kansanäänestyskysymys näyttää olevan suorastaan yleiseurooppalainen

sen ytimessä ovat olleet nimenomaan kunnalliset palvelut koulutuspalvelut sosiaalialan palvelut terveydenhuollon palvelut ja meillä edelleen on hyvinkin nähtävillä että näissä palveluissa puuttuvat paitsi resurssit myös tietynlainen uusi innovointi

kun taustani ehkä useat teistä tietävät että olen työskennellyt myös tämän nato kysymyksen mielipidetutkimuksen äärellä varmaan parikymmentä vuotta ja kun ammattikirjallisuudessa on myös pohdittu mikä tällaisen kansanäänestyksen vaikutus suhteessa mielipidetutkimuksiin on on ehkä syytä todeta muutama asia

edustaja harakka täällä on lukenut kyllä vähän vaillinaisesti näitä mietintöjä

myös pisa tutkimuksissa jotka mittaavat tiettyjä osa alueita suomalaiset lapset ovat merkittävän hyvin pärjänneet mikä johtuu siitä että meillä keskimääräisestä poikkeavia tapauksia on varsin vähän meillä on tasalaatuisia oppimistuloksia

tässä samassa hallintarekisterilaissa on kolme eri mietintäkertaa jonka ensimmäinen on ministeri vapaavuoren käynnistämä ja toinen on ministeri rinteen ja vasta tässä viimeisessä pyydetään nimenomaan tästä julkisuusperiaatteesta kommentteja

sitten ehkä voisi sanoa että kun kansakoulussa monet minun ikäiseni varmaan pakotettiin opettelemaan mitkä ovat eri vesireittien nimet niin siitä nyt ei ole sanottavasti myöhemminkään ollut hyötyä ja voi olla ettei niillä ole enää edes taloudellista käyttöarvoa

monet kaavamaiset työotteet ja ratkaisumallit ovat vallalla ja eri ammattikunnat noudattavat hyvin pitkälle jo varhain opittuja traditioita eikä aina osata katsoa eteenpäin

ensinnäkin edustuksellinen demokratia lähtee siitä että kansan valitsemilla henkilöillä on mahdollisuus ja suorastaan velvollisuus paneutua monimutkaisiin syvällisiin asioihin analysoida ja tehdä niistä päätös ja kantaa myös poliittinen vastuu joka mitataan suomessa neljän vuoden välein

tässä erityisesti koulutusjärjestelmän jossa opettajia sosiaaliohjaajia terveysalan työntekijöitä koulutetaan pitäisi voimakkaasti muuttua siihen suuntaan että uskallettaisiin luoda uudenlaisia palvelukäytäntöjä ja uudenlaisia tapoja kohdata asiakas

nämä kaksi aikaisempaa lausuntokierrosta minun mielestäni ovat lähes aukottomasti tukeneet tätä hallintarekisteriasiaa lähinnä sen takia että suomen elinkeinoelämä saisi pääomaa kilpailukykyisin ehdoin ja sitä kautta ei joutuisi pääomapulasta kärsimään

sen sijaan tietyissä asioissa on syytäkin ehkä olla huolella miettimässä mitä tulevaisuuden ihminen tarvitsee elämänsä matkan varrella

aika monet ovat sitä mieltä että tällainen tietoa taitoa huolellisuutta painottava opetusohjelma ei ehkä ole sitä mikä olisi parasta mahdollista matkaan otettavaa elämän tielle

joskus jää miettimään mihin suomalainen koulujärjestelmä tuottaa menestyjiä

kun tässä viimeisessä nimenomaan pyydettiin kommentteja koskien julkisuutta niin on luonnollista että siihen on myös vastattu mutta nämä vastatoimenpiteet tietojenvaihto poliisin ja oikeustoimien kautta neutralisoivat sen riskin aika pitkälti

on esitetty että oma aloitteisuus joka ei teollisessa organisaatiossa ole ehkä aivan päällimmäisiä tavoitteita olisi se jota pitäisi korostaa

osa ihmisistä tietysti ei halua ottaa kantaa eikä näe siihen aihettakaan mutta merkittävä osa ja enemmistö on selkeästi suomen liittymistä vastaan

yhä useampi ammatti on itsenäisyyttä vaativa tehtävä ei enää hierarkkisen teollisen elämän työ

sen sijaan kiitän erityisesti li anderssonia että hän on uutena edustajana havainnut sen merkittävän puutteen että lähdeveroa ei kerätä esimerkiksi ay säätiöiden tulosta

yhä suurempi osa työtehtävistä on sellaisia joissa itse on oma esimiehensä ja joutuu ratkaisemaan aika lailla luovasti erilaisia ongelmatilanteita jos niitä tulee eteen

sen sijaan on mielenkiintoista nähdä että jos kysymysasettelussa joka myös kansanäänestysten kohdalla on aina herättänyt laajaa keskustelua siitä mikä se kysymys pitäisi olla kysymys on muotoiltu suunnilleen siten että jos suomen poliittinen johto pitää viisaana natoon liittymistä hyväksyttekö ratkaisun selkeä enemmistö suomalaisista hyväksyy tämän kannan joka tietysti on ristiriitainen selkeän enemmistön kanssa kun kysytään suoraan onko syytä olla naton jäsen vai ei

sen johdosta ehkä innovatiivisuuteen ja itsensä hallitsemiseen tavoitteellisuuteen ja itsenäisyyteen pyrkivä koulujärjestelmä pitäisi asettaa tavoitteeksi

toisin sanoen myös luovuuden jota voi opiskella aika lailla olisi syytä olla opetusohjelmissa ainakin eri aineissa vähintäänkin luonnontieteissä sisäänrakennettuna

kiitoksia

nykyinen tutkintojärjestelmä antaa tottelevaisuudesta huolellisuudesta ja oppimisesta todistusnumeron joka on ehkä omiaan johtamaan niin opettajia kuin oppilaitakin harhaan

keskustelu päättyi

suomessa ei pidetä myöskään kunnianhimoisuutta kovin positiivisena asiana ellei ole kilpaurheilija hiihtäjä tai tämäntapainen mutta kyllä maailman globalisoitumisen myötä me kaikki olemme samoilla työmarkkinoilla tai ainakin euroopan tasoisilla työmarkkinoilla kilpailemassa samoista työtehtävistä

tämä tulkinta tästä on se että suomalaisessa yhteiskunnassa ihmiset äänestäjät luottavat kyllä poliittisen johdon harkintakykyyn ja myös haluavat luovuttaa monimutkaisissa asioissa tämän harkinnan ja velvollisuuden niille ihmisille jotka tässä salissa istuvat

päämäärähakuisuus tavoitteellisuus on mielestäni se mikä myös pitäisi saada elämän matkalle mukaan

vastikään euroopan unionin niin sanottua perustuslakia käsiteltiin kansanäänestyksessä irlannissa

kun olemme laumaihmisinä toistemme kanssa tekemisissä sosiaaliset taidot ovat usein ne jotka sitten viime kädessä ratkaisevat voiko joku henkilö edetä vaativimpiin esimiestehtäviin

kun tulos oli sikäläisen hallituksen kannalta toisenlainen kuin toivoivat eli kielteinen tätä jälkipuintia on käyty aika laajasti sikäläisessä alan lehdistössä sekä myös sanoisinko alan sisäpiireissä miksi ihmiset äänestivät ulkomailta arvioituna omaa irlantilaisen ihmisen etua vastaan

ihmisten kyky ratkaista ihmisten välisiä ongelmia ei ole mitenkään itsestäänselvä mutta sitäkin toki voi vaivatta jos haluaa opiskella

tämä on vähän hurskastelua esittää kansainvälisestä verokilpailusta sellaisia vaihtoehtoja että se voitaisiin lopettaa yhteispäätöksellä

me olemme kaikki käyneet koulua ja panneet merkille että eri opettajien oppilaiden suoritustasossa on eroa ja varsinkin silloin jos omalla luokalla opettaja vaihtuu havaitsemme heti että opettaja on se jossa variaatiota on kaikista eniten

kysymys ei ilmeisesti ollut ainakaan kaikkien osalta siitä mistä äänestettiin vaan tämä tilanne heijastui ja kohdistui yleensä silloiseen ja sikäläiseen voimassa olleeseen hallitukseen

edes euroopan unionin jäsenvaltiot eivät ole suostuneet yritysverotuksen ja pääomaverotuksen yhteisöverotuksen ja ylipäätänsä minkään verotuksen harmonisointiin sen takia että monille maille ennen kaikkea luxemburgille ja ehkä muutamalle muullekin se on merkittävä kilpailuetu ja tulee aina olemaan

ei koulun seinät ei koulun ruoka muutu silloin jos opettaja vaihtuu mutta opetustulokset voivat olla dramaattisesti erilaisia

näistä syistä itse asiassa tällä hetkellä on järkevää että poliittisella johdolla on selkeä näkemys siitä mikä on yleinen kansalaismielipide mutta jos tämä mitataan kansanäänestyksellä erilaisten muuttuvien tekijöiden huomioon ottaminen poliittisessa johdossa kyllä vaikeutuu tuntuvasti

he pitävät siitä kiinni koska heidän kansantaloutensa kannalta on aivan keskeistä että finanssisektori haluaa kotipaikakseen luxemburgin

kun yritysverotusta verrataan yrityksen maksamien palkkojen verotukseen ja yrityksen maksamaan voitosta olevaan vero osuuteen niin yleensä nämä palkkaverot ovat vähintään kymmenkertainen osuus ja tulevat suoraan yhteiskunnalle ja siitä on välillisesti myös muita myönteisiä vaikutuksia

täytyy olla todella leveät hartiat sillä hallituksella joka vastoin kansanäänestyksen tulosta vaikka ymmärtääkin että kansa tässä asiassa ei ole voinut harkita syvällisesti ryhtyy kansan enemmistön vastaisiin toimenpiteisiin vaikka se olisi kansan yleisen edun mukaista ilman muuta

näistä syistä on syytä pohtia onko ylipäätänsä kansanäänestys vain poliittisen vastuun pakoilua vai riittäisikö sittenkin nykyaikainen mielipidetutkimus antamaan sen informaation mikä yleinen mielipide asiasta on jolloin poliitikot kantavat asiallisesti vastuun omista päätöksistään

opetusohjelmassa ehkä pitkäkestoisimpia ovat luonnontieteet matematiikka biologia ja tämäntapaiset kieletkin ne saattavat säilyä vuosisatoja samoina

arvoisa herra puhemies

sen sijaan ehkä voisi kuvitella että jos jostain pitää tinkiä niin yleissivistävät aineet voisivat olla myös oppilaan omalla vastuulla

kansainvälisesti verotus onkin siirtymässä kiinteistöverotukseen ja arvonlisäverotukseen joiden välttäminen on huomattavasti vaikeampaa kuin verosuunnittelu on yritysten sijainnin tai kotiutuksen siirtohintojen välityksellä sellaisessa maassa jossa verokanta on alhainen

suomen kannattaisi pohtia kannattaisiko sittenkin osallistua vähän enemmän tähän verokilpailuun ettei käy niin kuin tällä hetkellä käy että kotimaassa sijoitukset jos menevät yritystoimintaan silloinkin menevät rahastojen kautta muiden maiden pörssien kautta muiden maiden kansantalouden tukemiseen

tämä asiakokonaisuus joka koskee tuotekehitystä tai bisnesenkeleiden verokohtelua tai valtion osuutta kantaa tappiota tai sijoittaa pääomaa on pitkään pyörinyt eri etujärjestöjen elinkeinoelämän etujärjestöjen välisissä keskusteluissa ainakin viisi vuotta

ongelmaksi on aina muodostunut se että veroteknisesti sellaisen lainsäädännön laatiminen tuotekehityksestä joka on ennalta arvattavissa lopputuloksenkin osalta eikä pelkkien valitusten jälkeen on osoittautunut vaikeaksi

arvoisa puhemies

ja kun palvelualasta on kyse ja pienistä yrityksistä joissa on vaikea järjestellä töitä muulla tavalla kuin alun perin on ajateltu niin on oikeastaan ymmärrettävää että ne kokeilun tulokset eivät kovin suuria lupauksia täyttäneet

on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota siihen että meiltä puuttuu kymmeniä miljardeja vaihtotaseessa vientituotteita eikä niitä ole siinä määrin näköpiirissä että ilman erityistoimenpiteitä ongelma ratkaistaisiin

sen sijaan pitäisi pohtia miten tätä ensimmäisen työntekijän riskiä yritystasolla elinkeinonharjoittajan tasolla de facto voitaisiin keventää tavalla tai toisella niin että hän uskaltaisi ylipäätänsä ryhtyä työnantajaksi

arvoisa herra puhemies

suomella on kuitenkin yksi osa alue jossa kansainvälisesti nautimme arvostusta ja se on tekesin työskentely tuotekehityksen ja erilaisten innovaatioiden kehittämisen osa alueilla

se että suomessa valmistuvat euroopan vanhimmat maisterit todennäköisesti myös pisimmän koulutusajan käyttäneet ei ole maan koulutusjärjestelmälle mairitteleva toteamus

kunnallishallinnossa on muita elimiä kuin hallitus ja lautakunnat usein myös merkittävä määrä toimikuntia jotka kestävät vaalikauden tai suppeamman ajan

kun tässä selvityksessä arvostettu professori päätyi siihen että nokian kaltaiselle yritykselle ei pidä antaa niin yritystukien määrää ryhdyttiin muun muassa tekesin menokohdalta olennaisesti vähentämään

kun järjestelmä lähtee siitä että valtuutetun tulee nauttia poliittista luottamusta neljän vuoden välein niin mielestäni se on hyvä lähtökohta sille että heillä on myös vastuu päätöksistä

mielestäni suomessa ei ole parempaa organisaatiota joka olisi valtion välittömässä vaikutuspiirissä tai muutenkaan niin hyvää organisaatiota kuin tekes on arvioimaan erilaisia tuotekehitykseen tai innovaatioon liittyviä hankkeita

se että korkeakoulu ja yliopisto haluavat säilyttää autonomisuutensa ja itse valita opiskelijansa on hyvin ymmärrettävää mutta en ole ollenkaan varma onko se kaiken kaikkiaan lähtökohtaisesti paras tapa

omassa kunnassani keravalla on ollut tapana jo parikymmentä vuotta että kaupunginhallituksen keskeiset henkilöt samoin valtuustoryhmien puheenjohtajat ja johtavat virkamiehet kiertävät kaikki aluekeskukset vuoden aikana ja käyvät keskustelua niiden ihmisten kanssa jotka saapuvat paikalle niistä asioista jotka heitä kiinnostavat

mutta ennen kuin ne ovat käyttökelpoisena energiana varastoitu sitä hetkeä varten milloin niitä tarvitaan niiden hinta on noussut aika korkeaksi siitä alkutilanteesta

arvoisa herra puhemies

tekesin keskeinen etu tähän esillä olevaan lakiin liittyen on se että tekes pyrkii laaja alaisesti myös yrityksen tukipäätöksen ollessa kyseessä vaikuttamaan koko klusteriin koko toimialaan

mitä tulee siihen että korkeakoulun hakukoe pystyisi voittamaan lukioaikaisen opettajan taidot valittaessa elämään koulutussuuntausta epäilen suuresti että lukion opettaja on tässä taitavampi

tämän käsittelyn yhteydessä kävi myös ilmi että luvanmyöntämismenettely on jäänyt ajastaan jälkeen ja pahimmillaan saattaa aiheuttaa kymmenien tai ehkä pahimmillaan vieläkin suuremman vahingon niille jotka anovat lupaa eivätkä saa

tyypillinen tilanne on se että kun tekes tukee esimerkiksi peliteollisuuden keskeisintä lähtökohtaa platformia se on kaikkien pelintekijöiden saatavilla

mielestäni tällainen kiintiöajattelu joka itse asiassa täällä eduskunnassa ahvenanmaan osalta on voihan sekin toimia riippuu paljolti siitä henkilöstä joka tänne tulee valittua

se on tietysti myös opiskelijan etu että hän alun alkaen hakeutuu tai häntä tuetaan oikeaan opinahjoon tai taipumuksia vastaavaan koulutukseen

mutta jos jaetaan kiintiöitä joissa on vain yksi paikka per alue tai joku muu entinen kunta niin se on siitä henkilöstä kyllä aika lailla riippuvainen verrattuna siihen että kaikkia kuntalaisia kuunneltaisiin tällaisessa tilaisuudessa johon kaikilla olisi vapaa tulo oikeus

se että suomessa järjestetään ylioppilaskirjoitukset itse asiassa antaa aidon ajattelunaiheen voitaisiinko kirjoitusten jälkeen välittömästi myös valtakunnallinen yliopistoihin ja korkeakouluihin haku toteuttaa saman organisaation puitteissa jolloin matkustuskustannukset ja kaikki muu mikä hakemisesta tällä hetkellä aiheutuu jäisi pois

nyt on niin sanottujen yritysenkeleiden bisnesenkeleiden verokohteluun ryhdytty miettimään etuisuuksia

mutta kun pörssikin on aika lailla nuivettunut ja ennen kaikkea työeläkeyhtiölainsäädännössä listaamattomien yhtiöiden kohtelu on vakavaraisuuden osalta vähintäänkin omituista koska niille ei käytännössä lasketa ollenkaan arvoa niin kyllä kotimaassa nimenomaan tässä talossa voitaisiin tehdä päätös jossa sitä asiaa korjattaisiin minkä jälkeen pääomiakin alkaisi pysyä suomessa ehkä tulevaisuudessa

ruotsi itse asiassa on ratkaissut paljon elegantimmin koko ongelman vähentämällä verohallinnon taakkoja siten että niin sanottu tulolähdejako on poistettu

korkeakoulut voisivat toisin sanoen ulkoistaa nykyisille lukion ylioppilastutkinnosta vastaaville tämän hakuprosessin